esimerkiksi maalämpö kasvattaa jatkuvasti suosiotaan sekä uudisrakentajien että vanhojen talojen saneeraajien keskuudessa eikä sitä ole erikseen noteerattu eun uusiutuvien energianlähteiden luetteloon

myös edustaja toivakan aloite olisi toteutuessaan edistämässä asiaa ihan oikeaan suuntaan mutta kannatan kuitenkin pikavippien täyskieltoa

opposition voimakkaasta kritiikistä huolimatta valtiontalouden tarkastusvirasto ja myös eu komissio ovat antaneet tukensa hallituksen talous ja työllisyyspolitiikan linjalle

onko arvoisa ministeri esimerkiksi sellainen asia kuin perustuslaista johdettu rahoitusvastuun periaate unohdettu kokonaan

rajumpaa puuttumista kaipaa myös suomessakin rehottava naiskauppa

onko tehty vertailevia laskelmia

miten käy sitten niille ehkä tulevien suurkuntien reuna alueiden asukkaille kuunnellaanko heidän mielipiteitään

panokset on suunnattava kotimaisen tuotannon ahdistamisesta ulkomaisen myytävän ruuan alkuperän ja turvallisuuden takaamiseen

kunnallisen ja maakunnallisen päätöksenteon osuus ilmastokysymyksissä on tuotu strategiassa selkeästi esille

tai ollaanko ollenkaan mietitty sitä onko kunnilla tosiasiallista mahdollisuutta järjestää tasa arvoisesti kaikille kansalaisille palveluja

suomalaiset odottavat nyt ennen muuta työllistävää yrittäjyyttä joka olisikin mitä tervein pohja uusille työpaikoille

arvoisa puhemies

kuntien päättäjien kaikissa kunnissa on entistä voimakkaammin tiedostettava se kuinka kunnissa voidaan johdonmukaisella ja kattavalla ympäristö ja luonnonvarapolitiikalla vaikuttaa sekä ilmastonmuutokseen että kuntalaisten hyvinvointiin

arvoisa puhemies

jokaisen ikäihmisen on oltava oikeutettu riittävään toimeentuloon ja terveydenhuoltoon sekä inhimilliseen hoivaan ja huolenpitoon

ympäristöpoliittiset valinnat ovat samanaikaisesti aivan uudenlainen haaste ja mahdollisuus

tällä hetkellä lähiruuan suosimiseen ei laki anna aihetta käsittelyn ollessa niin tarkkaan säänneltyä mutta siihen meillä tässäkin talossa olisi mahdollisuus puuttua

eduskunta ja hallintovaliokunta mietinnössään viime vuonna esitti ja edellytti että hallitus varaa talousarvioesityksiin riittävän rahoituksen kotoutumisen edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin mukaan lukien erityisesti kuntakorvauksen

viimeistään nyt hallituksen olisikin pystyttävä vaikuttamaan kehyskuntien ja muiden suurimpien kuntien ja kaupunkien talouden ja palvelujen tuottamisen järkeistämiseen koska saavutettavaa on juuri näissä kunnissa ja kaupungeissa

siksi tulevalla vaalikaudella kunnissa pitää painottaa ympäristö ja luonnonvarapolitiikkaa ja tietoisesti istuttaa se kunnalliseen päätöksentekokulttuuriin

toinen

kuntien on asetettava itselleen ympäristöpoliittiset tavoitteet sekä laadittava suunnitelmat niiden toteuttamiseksi

keskustan eduskuntaryhmän mielestä turvapaikanhakijoiden kuntakorvauksia tulisi edelleen maksaa neljän vuoden ajalta nyt esitetyn kolmen vuoden sijaan

muutosta aiempaan oli aikataulujen muuttaminen sekä se sinänsä hyväkin asia että nopeimmat liitokset voivat saada myös taloudellista tukea

uudistamisen tarvetta ihan varmasti on ja sen olisi ulotuttava myös terveydenhuollon rahoitusjärjestelmään

olen muuten iloinen huomatessani että täällä eduskunnan ravintoloissakin on viime ja tällä viikolla käytetty vain kotimaisia raaka aineita salaattipöydissä

sillä vahvistetaan aluetaloutta parannetaan työllisyyttä ja tehostetaan suomen energiantuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta

nyt ei kuitenkaan ole saatu vastauksia eikä linjauksia siitä miten rahoituskuviot järjestetään

emme katso että tämän kuluneen vuoden aikana tilanteet olisivat muuttuneet mitenkään sillä lailla että tätä lakia pitäisi nyt muuttaa

kiitosta lisäksi voi antaa siitä että tiedonanto poikkeuksellisesti nyt annettiin käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan missä tänään olikin jo ensimmäinen ministeri virkkusen kuuleminen

juuri tällaiseen onkin nyt syytä panostaa ja siirtyä kokeiluista pysyvyyteen ja ainakin lisätä kotimaisuuden ja lähiruuan astetta nykyisestä

esimerkiksi sairaanhoitopiirien purkamiseen ja sen omaisuusmassan jakamiseen ei hallitus ole ottanut mitään kantaa

sillä perusteella ehdotamme että mietintöön sisältyvä lakiehdotus hylätään

keskustalaiset kuntapäättäjinä ja myös kuntalaisina ovat valmiita osallistumaan näihin talkoisiin

toki valiokunnan käsittelyaika on kovin lyhyt eikä sillä todellakaan voida kuitata sitä että kuntauudistus olisi nyt muka käsitelty parlamentaarisesti ja että uudistushankkeella sen myötä olisi koko eduskunnan hyväksyntä jatkaa sitä hallituksen esittämällä tavalla

ruuan jakelun keskittymiskehitys pitää katkaista ja helpottaa lähiruuan pääsyä kauppoihin ja suurkeittiöihin joissa valmistetaan merkittävä osa suomalaisten arkiruoka aterioista

arvoisa puhemies

elintarviketurvallisuudesta puhuttaessa ensisijaisen tärkeää on tietää mistä ruoka tulee kuka sen on tuottanut millä tavoin ja missä

kannatankin arvoisa puhemies edustaja kiviniemen ja keskustan esitystä siitä että tiedonanto lähetetään myös perustuslakivaliokunnalle uudistuksen ohjausvälineiden perustuslainmukaisuuden arviointia varten

arvoisa puhemies

globaaleilla ruokamarkkinoilla ruuan puhtaus kiinnostaa ennennäkemättömällä tavalla ja siinä on suomalaisen ruuan valtti ja kilpailukeino

arvoisa puhemies

hallituksen esitys energian kokonaispaketiksi on keinovalikoimaltaan laaja ja varsinkin sen uusiutuvan osio ansaitsee kiitosta

tuhansia työpaikkoja energiaomavaraisuutta ja luonnon kestävää käyttöä edistävä energiaohjelma on todella kannatettava myös sen ilmastonmuutosta torjuvan otteen vuoksi

pakkoliitoksista puhutaan toki vain niin sanottujen kriisikuntien kohdalla

ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus perustuu aloittaneitten opiskelijoitten määrään ja tämä rahoitusmalli ei todellakaan kannusta oppilaitoksia saattamaan opiskelua päätökseen eikä ole myöskään oikeudenmukainen tuloksellisille ja tehokkaille oppilaitoksille

viime vuosina kuluttajat ovat olleet monta kertaa väärien tai harhaanjohtavien merkintöjen vuoksi ongelmissa ja nämä ongelmat ovat heikentäneet luottamusta ruuan turvallisuuteen ja alkuperään

tämä herättää kysymyksen tuleeko niitä olemaan juuri sen verran kuin hallitus haluaa osoittaa omilla mittareillaan jotka tuntuvat muuttuvan aina eri esityksissä

ydinvoiman ja uusiutuvan energian vastakkainasettelu on helppoa ja herkullista mutta ei kovin rakentavaa

hinta ohjaa liikaakin monien kuluttajien valintoja varsinkin jos alkuperämerkintä ei ole selkeästi vertailtavissa joka ikisessä pakkauksessa

heitä askarruttaa karkaavatko lähipalvelut

esimerkiksi itä suomessa ja pohjois savossa opiskelijoitten valmistumisaste on maan kärkitasoa ja parempi kuin esimerkiksi uudellamaalla minne okm on esityksessään siirtämässä koulutuspaikkoja

arvoisa puhemies

tämä ruuan alkuperämerkintäkeskustelu olisi laajennettava myös julkisiin hankintoihin

hyvin toimivia oppilaitoksia ei tulisi rangaista eikä palkita oppilaitoksia jotka hyötyvät suuresta aloittajien määrästä ja pienistä tutkinnon loppuun suorittavien määrästä

julkisilla varoilla hankittujen elintarvikkeiden osalta laatuvaatimukset ovat jääneet liian voimakkaasti vain hintatavoitteiden jalkoihin

arvoisa puhemies

pidin selonteossa hyvänä sitä että siinä oli käsitelty suomalaisen sääntelyn ristiriitaisuutta luonnonvarojen hyödyntämisen esteenä

sen eteen on tehtävä lujasti teknologian kehitystyötä ja kehiteltävä uusia innovaatioita jotta voisimme itse johtaa tuota uusiutuvan hankekokonaisuutta nimenomaan itse johtaa ja kehittää koko ketjua alusta loppuun jottemme päätyisi vain ostamaan muilta muiden osaamista teknologian ja menetelmien osalta

arvoisa ministeri oletteko muuttamassa tätä rahoitusperiaatetta oikeudenmukaisempaan suuntaan että koulutuksen tuloksellisuus huomioitaisiin

ristiriitaiset maankäyttöpaineet ja ideologiat tosiaan hankaloittavat sen potentiaalin käyttöönottoa jonka suomen laajat ja monipuoliset luonnonvarat mahdollistaisivat

keskustelua kuunneltaessa on pakko kysyä tätä esitystä vastustavilta oletteko aidosti sitä mieltä että huoltoasemakaupat saavat pitää tämän erityisen asemansa mikä niillä nyt on

alkuperäisen luonnon suojelu ja säilyttäminen alkutuotanto paikalliset kulttuurit vapaa aika ja matkailu liikennekin ja monenlainen tuotannollinen toiminta olisivat kuitenkin varsin luontevasti yhteensovitettavissa myöskin

yksi esimerkki uusiutuvan energian toteutumisen edellytyksistä on tiestömme joka varsinkin tuleva käyttö huomioon ottaen on ala arvoisessa kunnossa

ehkä vielä enemmän kuin lainsäädännön ja kaikenlaisen sääntelyn ristiriitoja meidän pitäisi nyt pystyä tutkailemaan meidän lainsäätäjien keskuudessa vallitsevia ideologisia painotuseroja

edelleen jos haluamme että nyt vielä taantuman tainnuttamat yritykset muun muassa metallialalta pystyvät hyödyntämään energiapaketin mukanaan tuomat haasteet ja kaikki ne mahdollisuudet on niillä oltava halua taitoa ja tahtoa kehittää toimintaansa ja tuotteitaan

mutta on myös huomioitava se mitä minä pidän tärkeänä että paikallisten tuotteiden saatavuus kaupoissa ja niitten pääsy hankintaketjuihin selvitetään tässä yhteydessä ja myöskin linjana on se että kyläkauppojen ja pienyrittäjien asemasta pidetään huolta

maaseutu jäi valitettavasti tästä selonteosta melko irtonaiseksi

edelleen jotta kovat työllisyyden odotukset toteutuisivat on suomalaisen tutkimus ja kehitystyön yhdessä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa otettava haltuun koko uusiutuvan energian tuottamisen ketju

ensinnäkään luonnonvarataloutta ei voi olla ilman kestävää kunnollista infraa ilman maata loutta metsätaloutta ilman elävää maaseutua ja niitä ihmisiä jotka haluavat elää ja yrittää maaseudulla

elävä maaseutu ihmisineen ei taas voi toteutua ilman riittäviä palveluita ja kunnollisia elämän mahdollisuuksia joka puolella ympäri laajaa maaseutu suomea

iloitsen kuitenkin erityisesti siitä että uusiutuvalla energialla luomme työtä ja mahdollisuuksia nimenomaan maaseudulle maaseudun omista vahvuuksista ja lähtökohdista käsin

jos tavoittelemme johtavaa luonnonvarojen osaajan paikkaa ja tästä meille myöskin sitten merkittävää vientituotetta se edellyttää elävää maaseutua

luonnonvarojen hyödyntäminen vaatii satsaamista koulutukseen tieto ja tieliikenneyhteyksiin sekä paikallisen jalostustoiminnan edistämistä ja sen tukemista

nämä ovat juuri niitä elinvoimaisen maaseudun peruspilareita joita muun muassa maaseutupoliittisessa ohjelmassa tässäkin salissa yksimielisesti on peräänkuulutettu

tämän hallituksen aikana on lisätty maaseutupolitiikan riippuvuutta euroopan unionin rahoituksesta kun molempien pääministerien aikana on viety rahoituksellista pohjaa niin maaseudun kehittämiseltä kuin myöskin ihan perusmaataloudelta

eulta tuleva raha on tietysti positiivinen asia kun nyt olemme siitä täysin riippuvaisia mutta ainoana merkittävänä rahoitusvälineenä liian byrokraattinen jotta kehitystyön olisi todella mahdollista ponnistaa ruohonjuuritasolta

ydinenergialaki kuitenkin kieltää sen kuten myös ydinjätteen kuljetusdirektiivi estää ydinjätteen kauttakuljettamisen muista eu maista ilman suomen suostumusta

samaa teemaa voi jatkaa kohtuuttomaan sääntelyyn joka jarruttaa maaseudun yritystoiminnan kasvamista ja maataloudenkin kehittymistä merkittävästi

ei siis pitäisi olla mitään sellaista vaaraa tai tilannetta että suomeen alettaisiin vastaanottaa ydinjätettä tai että posiva alkaisi tehdä loppusijoittamisella bisnestä

nouseva maaseutu ja todellinen luonnonvaroihin perustuva talouskasvu vaativat sekä rahoituksen kohdentamista että massiivisen sääntelyn määrätietoista purkamista

olisi kuitenkin tärkeää että loppusijoitusturvallisuuteen liittyvät avoimet kysymykset saisivat vastauksia muun muassa vastuukysymykset jätteen turvallisuudesta sukupolviksi eteenpäin sekä pienemmät muun muassa merkintäepäselvyyskysymykset

arvoisa herra puhemies

tänään käyty tiedonantokeskustelu maamme kilpailukykyyn liittyen on ollut laaja ja tulee varmasti jatkumaan vielä vuosia ja vuosia

tästähän seuraa myöskin se laaja ja monitahoinen lainsäädäntötyö jonka aikana valiokunnat tulevat kyllä varmasti hyvin ja laajasti kuulluksi myöskin

hallitushan on tunnetusti ja määrätietoisesti myöskin leikannut maaseudulta ja maataloudelta joka vuosi

turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon tarkastelunäkökulman laajentaminen koskettamaan turvallisuutta laajasti on hyvä ja tarpeellinen teko

en ole mikään ydinvoiman harras kannattaja ja toivonkin että näkymä ydinvoiman väliaikaisuudesta olisi totta ja että uusiutuvan energian osuus voisi kehittyä ja korvata lopulta ydinenergian

sen takia keskustan eduskuntaryhmä katsookin että tässä vaiheessa tämä tämänpäiväinen keskustelu on riittävä ja tältä pohjalta jos oppositio näin haluaa voimme tiedonannosta äänestää oli ajankohta sitten tällä tai ensi viikolla

on hyvä että sotilaallisen voimankäytön ohella ympäristökatastrofit huume ja ihmiskauppa terrorismi tai tietoverkkoihin liittyvä häirintä ovat saaneet asemansa tunnistettuina turvallisuusuhkina ja ovat laajentamassa turvallisuuskäsitystämme

kahden uuden ydinvoimalarakentamisen luvitusta voidaan kuitenkin perustella tällä hetkellä muun muassa sähköomavaraisuudella ja hiilettömyydellä joten myös ydinvoimaosio koko tästä mittavasta energiapaketista saa tukeni

niinpä kannatan lämpimästi pyrkimystä jossa selonteon alaa laajennetaan myös sisäasiainministeriön alle tunnustaen turvallisuuden määritelmän laajuuden maamme ja suomalaisten turvallisuudessa

koska toivomme että vastakkainasettelua pyrittäisiin nyt häivyttämään tässä valtakunnassa niin haluan ihan näin alkuun antaa jotain positiivista palautetta myös työmarkkinaosapuolille

esimerkiksi sak on pitänyt esillä työntekijöiden vahvempaa osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yritysten hallinnossa jos ja kun se paikallinen sopiminen etenee

nyt käsillä olevassa selonteossa sisäinen turvallisuus on käsitelty melko ylimalkaisesti huolimatta siitä että turvallisuuden käsitettä halutaan laajentaa

voin myös täysin allekirjoittaa vaatimuksen siitä että kriisin aikana yrityksiltä edellytetään äärimaltillisuutta ylimmän johdon palkitsemisessa ja osingoissa

harmaan talouden ongelmaan puuttumisen tarpeen me allekirjoitamme kaikki ja hallitus onkin siinä edennyt

toivoisin kuitenkin että kun ostovoiman kehityksestä ollaan niin kovin huolissaan niin huomioitaisiin ennen muuta se että työttömille pitäisi saada ostovoimaa elikkä työpaikkoja

tosiasiahan on että seuraavalla eu alueohjelmien rahoituskaudella rahoitusta suomessa leikkaantuu peräti kolmanneksella

mielestäni sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on onnistuttu hyvin tunnistamaan ne turvallisuuden alat joilla yksittäinen suomalainen ja koko yhteiskunta kohtaa uhkia

näitä uusien työpaikkojen luomiseen tähtääviä opposition täsmätoimia työttömyyden nujertamiseksi olisin tämän päivän keskustelussa todellakin jäänyt kaipaamaan

hallitusta puolestaan voi kiittää siitä että esitetyillä ratkaisuilla parannetaan olennaisesti työntekijöiden muutosturvaa ja että nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla perhevapaat uudistamalla on parannettu

naisten asema itsessään on poliittisessa keskustelussa valitettavasti aina vähän mopen roolissa

kuntaministeri esimerkiksi on tällä vaalikaudella useaan otteeseen luvannut että keskuskaupungit nimenomaan saisivat suuria aluekehitystehtäviä

arvoisa puhemies

näyttää kuitenkin siltä että harvoin naisten asiat ovat edenneet puheiden kanssa samalla mitalla

esimerkiksi samapalkkaisuus on toistaiseksi edelleen pelkkä haave vaikka sdp on siitä puhunut niin suomen kuin vaikkapa sakn keskeisillä paikoilla

nämä seikat huomioiden ja tunnustaen koen tärkeänä että tulevaisuudessa mikäli jäsenyyskysymys nousee ajankohtaiseksi kansalaisten mielipide kysytään ja otetaan huomioon ja asiasta saavutetaan poliittinen yhteisymmärrys

arvoisa puhemies